tämä tavoite on erittäin hieno mutta olisi ensiarvoisen tärkeää mahdollistaa sen toteutuminen tarjoamalla opiskelijoille realistiset mahdollisuudet suorittaa tutkintonsa loppuun tavoiteaikojen puitteissa

opiskelumahdollisuuksien tasapuolisen takaamisen lisäksi tulisi miettiä opiskelun kannustavuutta vaihtoehtona tulevaisuuttaan suunnittelevalle nuorelle

joidenkin lajien kohdalla urheilija voi ansaita taloudellisesti erittäin hyvin menestyksen tullessa mutta on paljon lajeja joissa kilpailija kilpailee ympäri maailmaa mutta laji ei ole suomalaisten suuressa suosiossa rahoituksen suhteen

useita vuosia köyhyysrajan alapuolella kitkuttelu ei välttämättä tunnu houkuttelevalta vaihtoehdolta kun vaihtoehtona on mennä töihin ja saavuttaa välittömästi säännölliset kuukausiansiot

koulutuksen tuloksena jossain kaukana tulevassa häämöttävä loppututkinto ja mahdollisesti korkeampi palkkataso tuntuvat kovin etäisiltä nuorten mielessä loppuelämään vaikuttavaa ratkaisua tehtäessä

pitäisikö korkeakoululiikunnalle luoda paremmat edellytykset ja miten jotta saadaan korkeakouluopiskelijoiden liikunta aktiivisuutta lisättyä ja pitäisikö liikuntapalvelut sisällyttää uudistettavaan ammattikorkeakoululakiin

jos opintotuella tulisi paremmin toimeen yhä useampi nuori päätyisi ratkaisuun kouluttautua häntä kiinnostavaan ammattiin ja näin toteutuisi hallituksen paljon peräämä nuorista huolehtiminen

monille niistä henkilöistä jotka päätyvät valitsemaan vuosia kestävän opintien tulee välttämättömästi eteen hakeutua töihin jo kesken opintojen koska opintotuki ei yksinkertaisesti riitä elämiseen

on tärkeää nykyään edistää niitä toimenpiteitä jotka mahdollistavat urheilijan opiskelun urheilu uran jälkeen

myös urheilulukioiden olemassaolo on turvattava

tämä työelämän muuttunut luonne on yksi lukuisista syistä kehittää valtion liikuntapolitiikkaa ja vaikuttaa tätä kautta ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin

monet opiskelijat päätyvätkin työelämään mikä on tavallaan positiivinen asia mutta toisaalta tuoreiden tutkimusten mukaan useilta opiskelijoilta jää samalla tutkinnon suorittaminen kesken

opintotuen indeksikorotus onkin välttämätön uudistus ja olisi todella tärkeää saada korotus astumaan voimaan mahdollisimman nopealla aikataululla

liikunta on mielestäni saanut liian vähän painoarvoa viime vuosien poliittisessa keskustelussa vaikka tieto liikkumisen terveyshyödyistä on lisääntynyt ja liikunnan ja urheilun yhteiskunnallisen merkittävyyden voidaan todeta olevan nousussa

uuden liikuntalain laatimisessa poikkihallinnollisuus on otettu huomioon ja eri hallinnonalojen ja kunnan eri toimialojen välistä yhteistyötä pyritään parantamaan

täällä on myös arvosteltu että perussuomalaiset eivät keksi mistä saadaan rahaa lisää valtiolle mutta esimerkiksi harmaa talous on sellainen osa alue jolla toimenpiteet pitäisi laittaa toimeen hyvin nopeaan tahtiin

opetus ja kulttuuriministeriössä paiskitaan hommia koko ajan valtakunnallisen liikuntapolitiikan kehittämiseksi ja mietitään liikunnan edistämisen haasteita valtionhallinnossa

liikuntalain keskeisinä tavoitteina esityksen mukaan on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä fyysistä toimintakykyä lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan kansalais ja seuratoimintaa sekä huippu urheilua samoin kuin liikunnan ja huippu urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita

tämä nopeus on tärkeää koska pienet firmat joilla on muutama työntekijä eivät kestä odottamista puolta vuotta vuotta jotta tapahtuu muutoksia

näillä toimenpiteillä ei taitettuja indeksejä ja omaishoitoa tulla millään ja missään muodossa pystymään hoitamaan tulevaisuudessa

kunnille ei ole tarkoitus lisätä uusia rahoitettavia tehtäviä mutta tehtäviä on jäsennelty ja täsmennetty siihen suuntaan että liikunnan peruspalveluluonne vahvistuu

toisaalta kunnat saavat jatkossakin järjestää ja organisoida liikunta asiat parhaaksi katsomallaan tavalla joten se miten liikunnan asema peruspalveluna tulee konkreettisesti vahvistumaan arveluttaa minua

olisin kaivannut uudelta liikuntalailta tiukempia linjauksia siitä kuinka liikuntapalvelut kunnissa toteutetaan

kun kuntien valtionosuudet ovat nykyisellä tasolla on ymmärrettävää ettei niiltä voida vaatia liikoja liikuntapalvelujen järjestämisessä

arvoisa puhemies

me voimme täällä heristää sormea ja yrittää saada ihmisiä liikkumaan mutta niinhän se on että toisen puolesta ei voi treenata ja kohottaa kuntoa

lopuksi lähetän vielä kiitokset olympiakomitean puheenjohtaja risto niemiselle ja myös valolle siitä että fitness ja klassinen kehonrakennus äskettäin hyväksyttiin virallisesti urheiluksi ja valon jäseneksi

on hyvä että eri lajien välillä on kanssakäymistä ja ajatusten ja tiedon vaihtoa

se kehittää meidän liikuntaamme ja saa useita ja uusia liikunnan harrastajia mukaan

euroalueen kriisimaiden jatkuva tukeminen laittaa kapuloita rattaisiin oman valtiomme kehitykselle koska budjetissa on luonnollisesti huomioitava tukipakettien mukanaan tuomat riskitekijät

nuorten syrjäytymisen ongelma on onneksi havaittu hallituksenkin leirissä

tämä budjetti ei kuitenkaan tuo tosiasiallista ratkaisua nuoriin liittyviin ongelmiin koska valtaosa nuorista jää edelleen tukitoimien ulkopuolelle

nuorten työurien käynnistymistä tulee edistää kaikin mahdollisin keinoin

hallituksen veropolitiikka ja yrittäjyyteen suhtautuminen eivät kuitenkaan ole omiaan tukemaan ylipäätään työllistymistä ja tämä iskee erityisen kovasti nuoriin joille työkokemusta ei ole vielä ehtinyt karttua

pieniä ja keskisuuria yrityksiä tulisi tukea juuri veropolitiikan keinoin ja niiden kynnystä palkata työvoimaa pitäisi madaltaa

arvonlisäveron korottaminen kouraisee pahiten juuri pienituloisia kansalaisia

elämän välttämättömät hyödykkeet kuten ruoka ja lääkkeet kallistuvat entisestään ja nielevät yhä suuremman siivun vähävaraisten kansalaisten kukkaroista

tämä ei paranna kansan hyvinvointia vaan heikentää sitä

olimme muutamat edustajat eilen tutustumassa uuteenkaupunkiin

autotehdas saa mersun tilauksen nimittäin tekee mersuja ensi vuonna

terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy tuli oikein hyvin ministeri rehulan ja edustaja kankaanniemen puheissa esille

tämä tarkoittaa hyvin suurta työllisyysasteen nousemista uudessakaupungissa ja yrittäjyyden suhteen valoisia aikoja

ja myös kiitos ministeri mäntylälle varsinkin vanhusten asumistuen leikkauksen peruuttamisesta se oli perussuomalaisillekin todella tärkeää

mutta jos kasitie ei ole kunnossa se on suuri miinus ja sen takia vetoankin varsinkin varsinaissuomalaisiin kollegoihini joita ei nyt tällä hetkellä täällä näy ja muihinkin että on korkea aika laittaa kasitien kohdalla asiat kuntoon ja että varat siihen löytyvät

nämä ovat hienoja hyviä asioita

vammaiset vanhukset lapsiperheet omaishoitajat terveyspalvelujen saatavuus veteraanien kotihoito ja kuntoutus ovatko näiden ryhmien asiat hyvinvointivaltion tasolla

siksi hallituksen esitystä olisi käsiteltävä ajan kanssa perin pohjin mutta yleensä nämä eun esitykset tulevat niin että päätökset on jo tehty

aivan lopuksi

olen huolissani myös hallituksen maatalouspolitiikasta koska terveytemme kannalta puhdas kotimainen ruokatuotanto on ehdottoman tärkeää

on paljon iäkkäitä ihmisiä jotka tulevat tarvitsemaan toimeentulotukea koska leikkauksia tehdään mutta suurin osa varmaan on heistä sellaisia jotka eivät sitä halua eivätkä osaa hakea

toinen kysymys koskee harmaata taloutta ja sen torjuntakeinoja

kuinka niiden yritysten kilpailukyky joiden työntekijät maksavat veronsa suomeen on kehittynyt suhteessa niihin yrityksiin jotka ovat rekisteröityneet ulkomaille ja jotka käyttävät useimmiten halpatyövoimaa

arvoisa puhemies

oppisopimuskoulutus on suomessa melko lähtökuopissa tarkoittaen sitä että yritykset eivät ole oikein tähän lähteneet mukaan

syynä on se että byrokraattisuus on niin suurta ja todetaan myös niin että se aiheuttaa vaikeuksia koska menisi aikaa opettaa nuorta suhteessa siihen mitä hyötyä firma siitä saisi

mutta kuitenkin oppisopimuskoulutus olisi nuorelle hyvä lähtökohta päästä elämän syrjästä kiinni ja yrityksilläkin kuitenkin on orastavaa kiinnostusta tähän

lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen viidestoista osin o poimiessaan startataan siellä tai sivistysvaliokunta keskustelun perusteella ollut varsin puhemies laadukas koulutus on tulevaisuutemme perusta

kuinka yrityksiä ja oppisopimuskoulutusta voidaan kehittää niin että suomessakin oppisopimuskoulutus olisi samalla tasolla kuin monessa muussa maassa euroopassa

esityksessä ehdotetaan että opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle päätetyt opetustoimen valtionosuusindeksiä ja yksikköhintaa koskevat väliaikaisina toteutetut säästöt muutetaan pysyviksi

opetus ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin lisättäisiin uusi pykälä jossa säädettäisiin lukiokoulutuksen ammatillisen peruskoulutuksen ja taiteen perusopetuksen keskimääräiseen yksikköhintaan tehtävästä vähennyksestä

pankkiasiointi on siirtynyt yhä enemmän verkkopankkiin koska konttoriverkosto harvenee asiointiaikoja pankkitiskille supistetaan ja nosto ja maksuautomaattien verkosto harvenee

lisäksi pankit ohjaavat palveluiden hinnoittelulla asiakkaita verkkopankkiin

ammatillisessa lisäkoulutuksessa säästö toteutettaisiin muuttamalla väliaikaisena käytetty yksikköhintakerroin pysyväksi

näin ollen verkkopankki on nykypäivänä väline monien palvelujen käyttöön

ammatillinen koulutus valmistaa suomalaisia nuoria työelämään ja lukio mahdollisiin jatko opintoihin

lisäksi kansaneläkelaitoksen työhallinnon verohallinnon ja trafin palvelut ovat suureksi osaksi siirtyneet verkkoon ja niiden käyttäminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista

jatkuvan muutoksen nyky yhteiskunnassa koulutus on todella tärkeä tekijä yksilön tulevaisuuden kannalta

lisäksi nopea muutos asettaa haasteensa ammattikoulutukselle ja lukio opetukselle

esimerkiksi henkilöt joilla on maksuhäiriömerkintä ovat muita heikommassa asemassa sillä heille harvemmin myönnetään verkkopankkitunnuksia

ottaen huomioon jo kaikki aiemmat säästöt näiden alun perin tilapäiseksi kaavailtujen säästöjen muuttaminen pysyväksi ei ole järkevää

olen jo toistamiseen jättänyt tähän verkkopankkitunnusten myöntämiseen liittyen lakialoitteenkin jossa ehdotan ettei maksuhäiriömerkintä olisi este verkkopankkitunnusten saamiselle

arvoisa puhemies

toki verrattain korkeaa maksua vastaan voi hankkia esimerkiksi sähköisen henkilökortin jonka toimivuus käytännössä ei ole verkkopankkitunnusten tasolla palveluita ajatellen

koko vahvan sähköisen tunnistautumisen tulevaisuutta suomessa olisi mietittävä huolella ja lähtökohtana tulisi olla kansalaisten tasa arvoisuus

hyvä että hallitus miettii sähköisen tunnistautumisen kehittämistä mutta nyt tarvitaan tähän aiheeseen liittyen sisällöllisesti vielä merkittävämpiä uudistuksia kuin tämä esitys tarjoaa

arvoisa puhemies

tuulivoimaloiden kyseessä ollessa haluaisin myös kiinnittää huomiota siihen että mihin tuulivoimaloita sitten rakennetaankin sosiaali ja terveysministeriö on antanut suosituksen että tuulivoimaloiden sijainnin pitäisi olla se kaksi kilometriä asutuksesta

elikkä toivoisin että tulevaisuudessa tämä otettaisiin huomioon eikä tuulivoimaloita rakennettaisi liian lähelle asujaimistoa

enää

läärä keskustelua varten esitellään päiväksi kolmaskymmeneskuudes asti kunnes josta erotetaan sille että talousvalio keskustelu on päätti asian läpi

dole perustuslakivaliokunnan tavallaan keskustelu kompaktimpi asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta jolle perustuslakivaliokunnan

lähetekeskustelua varten sisällä päivystyksen kolmaskymmeneskahdeksas se voi myös nousta eri rataosille että ympäristövalio keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään

lähetekeskustelua varten esitellä päivystyksen kolmaskymmenesyhdeksäs asia on myös neuvostoerot rataosia välttää ympäristövalio keskustelu on

lähetekeskustelua varten esitellään päiviä sen neljäskymmenes osa voi myös nostaa irtokansia lähetetä ympäristövaliokunta keskustelu on päättynyt

asia lähetetään

pöydällepanoa varten esitellä vahvistuksen neljäskymmenesensimmäinen osa puhemiesneuvosto eroteta mikä pannaan pöydälle kolmas kahdettatoista kaksituhattaneljätoista pidettävältä istuu väestön

samoin menetellään päivikki neljäkymmentäkaksi viva neljäkymmentäneljä ossi

valtionvelan korot ovat kyllä kyseessä mutta sen verran heinoselle että huomenna tosiaan on äänestys ja siellä on myös aika pieniä summia muun muassa veteraanien ystäväpalveluun

aivan kuten edustaja juvonen sanoi lastensairaalaan ei välttämättä suuria summia mutta toivoisi että myös hallituksen edustajat voisivat hyviä esityksiä puoltaa

arvoisa puhemies

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lukiolakia ammatillisesta peruskoulutuksesta annettua lakia ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettua lakia ja vapaasta sivistystyöstä annettua lakia

muutokset kohdistuvat lukio ja ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan ja vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitämisluvan myöntämistä muuttamista ja peruuttamista koskeviin säännöksiin

koulutuksen järjestämisluvista ja oppilaitoksen ylläpitämisluvista päättävä taho olisi edelleen opetus ja kulttuuriministeriö

okm arvioisi ylläpitäjän taloudelliset edellytykset oppilaitoksen ylläpitämiseen ja päättäisi arvion perusteella luvan mahdollisesta peruuttamisesta

näin ollen ministeriössä toteutettaisiin hallituksen ylhäältä ohjaamaa lakkauttamispeliä jolla on haitalliset vaikutukset suomalaisen koulutuksen laatuun ja koulutukselliseen tasa arvoon

on vaikea uskoa sitä että näin mittavien leikkausten tullessa ei lukioverkkoa ja ammatillisia oppilaitoksia muka lopetettaisi

arvoisa puhemies

hallituksen turvallisuus ja puolustuspoliittinen selonteko käsittelee laajalti erinäisiä puolustuspolitiikkaan liittyviä kysymyksiä

siinä esille tulleet mahdollisten kriisien ennakoinnin ja maanpuolustustoiminnan vaatimusten jatkuva muutos ovatkin todella tärkeitä asioita ja niiden suhteen suomen on hyvä olla valppaana

tosin puntaroitaessa hallituksen toimia puolustuskykymme parantamiseksi ei voi hurraata huudella

esimerkiksi käynnissä oleva puolustusvoimauudistus ei todellakaan edesauta turvallisuusstrategian menestyksekästä läpiviemistä vaan nakertaa meille perinteisesti niin arvokkaan maanpuolustuksen uskottavuutta